ei se ketään innosta työtekoon tuommoinen touhu

millä logiikalla viime kuukausien aikana tänne tulleet kymmenettuhannet turvapaikkaturistit sopeutuisivat sen paremmin

nyt se mikä meillä on siinä suurin ongelma on tämä indeksitarkistus taikka sanotaan että se korotus leikataan pois sitä ei tule siihen

se syö siitä pohjaa

siellä ei tarvitse minkäänlaisia irtisanomisia eikä tämmöisiin puuttua mitä tulee siihen ylen sisäiseen toimintaan

he ovat yksinkertaisesti tulleet tänne meidän maahamme alkaneet pyytää vaatia ja sitten saada

myös tuohon mitä historiallisuuteen tulee eilen muuten puhuttiin historian oppitunneista ja aina kun kankaanniemi tuli esille puhuttiin historiasta hän otti sen esille

on selvää että suurin uhka suomen sisäiselle turvallisuudelle on islamisaation eteneminen

ja tämä ylen toiminta pitää sopeuttaa tähän aikaan jota on digitaalisuus mistä kahvilassa puhuttiin

jokaisessa länsimaassa se on merkinnyt rikollisuuden kasvua ja kantaväestön keskinäisen vastakkainasettelun lisääntymistä ja jyrkentymistä ja tietenkin yhä nousevia veroja ja maksuja siivestäjien elättämisen kattamiseksi

se tulee siirtymään sinne ja nämä ovat niitä ylen tämän hetken haasteita mitä tulee olemaan nimenomaan tämä nettipuoli mikä tänä päivänä leviää kulovalkean tavoin

ja mitä puolueettomuuteen tulee siellä työryhmässäkin on sdpltä teidän parhaat voimanne tässä asiassa kiuru ja edustaja heinäluoma

monille maaseutukunnille turkistuotanto on yksi keino pysyä niin sanotusti pinnalla ja kunnat ovat turkistuotannon avulla muun muassa voineet säilyttää peruspalvelunsa

mitenkä me kotoutamme tänne niin kuin eerola mainitsi tuossa nämä naimattomat nuoret miehet

ruotsissa poliiseja irtisanoutuu sankoin joukoin enkä ihmettele sitä lainkaan kun maahanmuuttajajengit alkavat ottaa haltuunsa kokonaisia kaupunginosia ja hallita niitä pelolla ja väkivallalla

taitaa tulla kiista

arvoisa rouva puhemies

seurauksena on se että kaikki kynnelle kykenevät muuttavat niin sanotusti paremmille alueille sekä se että tavallisetkin ihmiset alkavat pelätä ja sen takia varustautua

kun puhumme eläinten hyvinvoinnista on syytä muistaa että tuottajat huolehtivat ja välittävät eläimistään

toimeentulotuen hakeminen usein koetaan häpeälliseksi erityisesti vanhempi väki ajattelee niin

hankitaan turvasumuttimia suojataan kodit ja muu omaisuus hälytysjärjestelmillä ostetaan yksityisiä turvapalveluita aletaan muuttaa arkipäiväisiä rutiineja kuten kulkureittejä ja kenties pukeutumistakin

kiitos

kaikki tämä tehdään turvallisuuden maksimoimiseksi

on tosiasia että kieltopäätös ei vähennä tarhausta vaan se siirtää sen muihin maihin esimerkiksi puolaan espanjaan ukrainaan kuten hollannin kieltopäätöksessä kävi ja väitän että näissä maissa voi valvonta olla paljon heikompaa kuin esimerkiksi suomessa

jos ja kun heidän läsnäolonsa estää yhdenkin rikoksen ja ennen kaikkea lisää kansalaisten turvallisuudentunnetta ovat he onnistuneet

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minä hain koiran bernhardinkoiran tuolta baltiasta kun ei suomesta saanut ja kun se tuli sieltä se oli täynnä kirppuja sen häntä oli kuin kalanruoto ja se oli matoja täynnä

pidän hänen oletustaan turhan optimistisena

minä en tässä aio puuttua mihinkään pora kolmoseen ja tämmöisiin vaan ihan semmoiseen käytännön elämään mistä tämä sali on yhtä kaukana kuin itä on lännestä

uskon että suomessa on vähintään satoja mutta todennäköisesti tuhansia taistelukuntoisia nuoria lähi idän miehiä joilla on pitkän ja luultavasti verisenkin historian tausta

arvoisa puhemies

monet varmaankin muistavat irakilaisen herrasmiehen jonka sosiaalisen median tililtä löytyi erittäin raakoja kuvia

kyllä täällä pidetään eläimistä huolta

semmoinen normaali elämä on unohdettu täällä viilataan pilkkuja

muutos parantaa niin kuin tässä sanotaan esityksessä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten asemaa

arvoisa puhemies

sen takia justiinsa tuosta poliisin toiminnasta minä olen sitä mieltä että poliisit kuuluvat tuonne rikollisten kimppuun eivätkä ihmisiä kiusaamaan tuonne tien päälle

pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi tälle irakin etsintäkuuluttamalle sotarikolliselle ehdollista

varmasti kohta nämä vastustajat sanovat että ei täällä lehmiäkään tarvita että maitoahan saa tuolta kaupasta mitä me niillä tehdään

missä kyseinen henkilö mahtaa olla nyt

miten kävi hänen turvapaikkahakemuksensa

esimerkiksi pihtiputaalla oli tilanne semmoinen että varkaat menivät liikkeeseen neljä viisi kertaa soitettiin poliisit että täällä on varkaita tulkaahan tänne

niin että tämä esitys on todella hyvä mutta minä kytkisin vielä tähän semmoisen asian että kun me elämme korkeasuhdannetta ja sitten matalasuhdannetta niin siinä matalasuhdanteessa konkurssilaki myös kytkettäisiin jollakin tavalla tähän niin että silloin kun on maksuvaikeuksia valtio verottajana ei tulisi siihen ensimmäisenä ottamaan pois niiltä maksuvaikeuksissa olevilta firmoilta niitä rahoja vaan se pystyy sille seuraavalle firmalle siirtämään sen rahan ja sillä tavalla elinkeinoelämä pysyy sen lama ajankin ajan pystyssä paremmin eikä tule niitä konkursseja niin kuin yleensä tulee tässä se estäisi hyvin paljon sitä

lisäksi kun otetaan huomioon tämä väestörakenne miten me kotoutamme tämän islamilaisen porukan meidän kotimaahamme

tasa arvoisen ja laadukkaan koulutuksen sekä korkean osaamisen heikentäminen vie vakavalla tavalla edellytyksiä suomen talous ja työttömyys ja velkaongelmien ratkaisemiselta

no tänne meidän keskellemme aletaan laittamaan lisää näitä miehiä ja tulee näitä ismailin jälkeläisiä jotka ovat sotineet aina keskenään eikä koskaan rauhaa tule

se on mahdoton yhtälö tulevaisuus tulee olemaan erittäin synkkä jos tämä jatkuu

kun on niin liukasta eikä teitä enää hiekoiteta ja renkaissa on huonot nastat niin ei siellä niitä paljon ajeta ja on kahdeksankympin talvinopeusrajoitukset niin kun meillä on pohjois ja keski suomessa ohituskaistatiet silloin on hyvä siinä liikkuvan poliisin ja kenenkä poliisin tahansa tulla sinne ohituskaistan päähän kun siinä ohitetaan keräämään rahaa sinne tien päälle

elikkä tämmöisen esityksen minä teen

tämä lakialoite on todella hyvä minun mielestäni

keski suomessa ammatillisen koulutuksen järjestämisessä painetta kohdistuu pieniin toimijoihin ehkä ennen muuta keski suomen opistoon ja jyväskylän kotita lousoppilaitokseen

kiitos

toinen juttu

kun loskakeli tulee niillä on puntari siinä kuormaajassa ne laittavat kuorman ja se tulee aika tarkasti ja kun se lähtee liikenteeseen siitä ja ajaa sahan taikka tehtaan pihaan sinne tulee tuhat kiloa varmaan loskaa ja kaikkea

ruotsinkielisen illuusion ylläpitäminen maksanee noin toista miljardia euroa vuodessa

peruskoulun opetussuunnitelman muutoksen myötä ruotsin pakollinen opiskelu alkaa pian jo kuudennelta luokalta

mutta mitä edustaja hassi sanoi tuossa ylen roolista me puolustamme kaikki yleä

suunnan pitäisi olla päinvastainen eroon pakkoruotsista mutta opetusministeri kiuru on ajanut läpi tämän hankkeen pakkoruotsin opiskelun aikaistamisesta

mutta me haluamme että yle tuottaa sitä ohjelmaa mitä kansalaiset haluavat ei mielipidettä mitä siellä julistetaan nyt

miten opetus järjestetään syrjäseuduilla

nimittäin ne rangaistukset ovat niin kovia että jos kolme sakkoa esimerkiksi saa kaveri naapurista ajoi kolmannen sakon ihan mitättömiä rikkeitä kaksi kuukautta on kortti pois sinä aikana ei saa mistään korvausta ei työttömyys eikä mitään se on vain oltava jalkamiehenä sen aikaa

kun syyskesällä oli se maahanmuuttokriisi kovimmillaan niin aina ylellä ohjelmassa tuli että naisia ja lapsia

minä ajattelin että pitääköhän tuo paikkansa kun viitasaaren abclläkin aika partaisia ja karvaisia olivat ne lapset

ja vielä sen verran että minä todella kannatan poliiseja ja sitä että niitä on täällä mutta ne on ohjastettu vähän vääriin paikkoihin

tämmöinen rooli ei kuulu ylelle vaan tuottaa tasapuolisesti ohjelmia valtaväestölle

ruotsin opiskeluun käytetyn ajan voisi käyttää hyödyllisemmän kielen kuten venäjän saksan tai espanjan ja niin edelleen opiskeluun

aikanaan yle on perustettu kun millään muulla ei ollut resursseja tuottaa ohjelmia valtiollisesti suomessa ei kaupallisesti eikä muuten

arvoisa puhemies

liikuntaa olisi lisättävä

esimerkiksi niillä keski suomen alueilla jotka eivät ole ruotsinkielisiä tai kaksikielisiä ruotsin kieli joutaa pois ja sen tilalle liikuntaa koska siitä on hyötyä myös tulevaisuudessa

mutta sen täytyy ottaa huomioon myös tämä valtaväestö

ja ne uutiset siellä mitä tehdään ovat hyvin toimittajan näköisiä ja puolueellisia liberaaleja niin kuin täällä on mainittu

ne ovat heti siellä ne eivät ole siellä toimistossa istumassa vaan ne ovat lähellä ihmisiä

edustaja tolppanen avasi hyvin noita lehmänkauppoja mitä on tehty aikanaan